korjaustoimintaan kohdennetut avustukset sekä kotitalousvähennyksen korotus ovat oikeita toimenpiteitä

ulkomaalaisia koskevien menojen osalta on toivottavaa että viimeaikaiset lakimuutokset toisivat helpotusta ja että ainakin turhat hakemukset vähenisivät

nyt on tullut viestiä suomen puolelta että ensimmäisen puheenjohtajan olisi hyvä olla suomalainen jotta toiminta saataisiin paremmin lähtemään liikkeelle

ruotsin mielenkiinto komission toimintavarmuuteen herättää alueella vahvasti epäilyksiä johtuen ehkä juuri tästä minkä ed

arvoisa puhemies

monia muita hyviä kohteita on huomioitu lisätalousarviossa ja yleinen tilanne näyttää kohtuulliselta

seurujärvi otti esille että valvontakin on ontunut ruotsin puolella ja ruotsin mielenkiinto ylipäätään tähän komissionkin toimintaan on varsin kyseenalaista

karhun mieto rauhala puumala kähkönen viljanen kauppila ja kierolat ja sen jälkeen minnan arvoisa puhemies

kukaan ei ole varmasti innostunut tästä asiasta tässä salissa eikä varmasti salin ulkopuolellakaan mutta tärkeintä on nyt yrittää ajatella koko eu alueen kokonaisuutta ja tulevaisuutta

mutta tästä katastrofista on nyt tärkeintä ottaa opikseen ja tähdätä tulevaisuuteen ja pyrkiä saamaan kaikki eu maat mukaan siihen että muun muassa vakaus ja kasvusopimusta toteutetaan eikä suhtauduta siihen leväperäisesti niin kuin tähän asti

arvoisa puhemies

selonteon lähtökohta on se että suomeen ei arvioida kohdistuvan sotilaallista painostusta tai voimankäyttöä ilman että se olisi osa laajempaa kansainvälistä konfliktia

käsittelyssä olevasta selonteosta käy hyvin ilmi se että suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikka kytkeytyy ulkopolitiikkaan ja se että suomi on riippuvainen globaalimaailman tapahtumista ja olosuhteista

suomen ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikan keskeisimmät tehtävät ovat suomen itsenäisyyden alueellisen koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimivuuden ylläpitäminen

oman puolustuksemme takaaminen edellyttää yleistä asevelvollisuutta

arvoisa puhemies

selonteossa kartoitetaan suomen toimintaympäristö ja erilaiset uhat monitahoisesti

eun valmistelema arktisen alueen politiikka osoittaa kasvavan mielenkiinnon kohdistuvan näille alueille eikä vähiten energiavarojen takia

arvoisa puhemies

uusiutuvan energian lisääminen on järkevää koska sitä voidaan tuottaa kotimaassa kotimaisilla energialähteillä

laitinen sanoi aiemmin että ei tiedettäisi missä mennään voin sanoa että varmasti tiedämme

odotettavissa onkin että suomeen syntyy uusia yrityksiä innovaatiota ja tuotteita nopeasti kasvaville uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden maailmanlaajuisille markkinoille

kuten todettu tällä hetkellä olemme mukana nato yhteistyössä lähes kaikilla tasoilla

sen vuoksi on syytä pitää se ovi aika avoinna myös jäsenyydelle jotta pystyisimme vaikuttamaan täysipainoisesti myös tässä nato yhteistyössä

mitä tulee omaan puolustukseemme en epäile etteikö oma puolustuksemme edellyttäisi myöskin alueellisten varuskuntien säilymistä ottaen huomioon että suomi on pinta alaltaan äärettömän suuri maa

arvioidut kustannukset tulevat olemaan niin korkeita että voisi olla syytä odottaa ja kehittää tuulivoimateknologiaa edullisemmaksi ja keskittyä muihin uusiutuviin energialähteisiin tällä hetkellä

kuitenkin tämän edullisimman ja ympäristöllisesti järkevimmän voiman tuotannon lisääminen on vihreiden toimesta estetty